kuulin ilokseni ministeriltä että terveydenhoitolakiin tämä nyt on tulossa kuten netistä on myös jo nähtävissä

lopuksi puhemies tässä kohtaa on todettava tietysti myös se että kun nyt nämä elyt aloittavat elämänkaarensa niin sen yn kohtalo eli sen ympäristön siellä on kovasti auki

mikä siinä oikeastaan on ikävintä on se että kansalaisille jää nyt jonkunlainen epäselvä käsitys siitä mitä on saatu aikaan ei niin että olisi selkeä käsitys siitä että nyt on tehty hyvää työtä

mutta pienituloiset ihmiset ovat usein niitä jotka ovat tämän maan rakentaneet ja sitä että on viety kansaneläkkeen pohjaosa eläkeläisiltä epäoikeudenmukaisesti ei pidä unohtaa

se järjestelmä luotiin poliittisen puolueen tiloissa sen tukemana

tässä apulaisoikeusasiamies petri jääskeläinen on tehnyt ratkaisun noin vuosi sitten ja todennut että yva menettely on toteutettava ja yhteysviranomaisena on pohjois pohjanmaan ympäristökeskus

viimeaikaiset tiedot ihan nämä viime päivien tiedot osoittavat sen että aika tavalla paineita tulee henkilöstön vähentämiseen esimerkiksi kaakkois suomessa

tä mä maapallo on liian täynnä aseita erilaisia pitkälle kehitettyjä aseita ydinaseista puhumattakaan jotka ovat siis jo vähän vanhentuneitakin

sillä oli selkeä poliittinen tähtäin maali ja se tähtäsi siis tietynlaiseen hallitukseen tiettyjen kansanedustajaehdokkaiden menestykseen vaaleissa

nuo oman vastalauseeni kaksi pykäläkohtaa ovat pykälävastalauseita mutta itse esitys on erityisen kannatettava

kuntatalous ja yleensä kunnat ovat erittäin laaja kysymys koska kunnilla on niin paljon vastuita ihmisten peruspalveluista ja se vastuualue on niin laaja

sitten vastaavasti sen rahahanan kääntäjänä on muu kuin ympäristöministeriö

pienituloiset ihmiset siis ovat laman kohteena ensisijaisesti kärsivät eniten

eu on ilmastopolitiikan suunnannäyttäjä ja maailman johtava matalahiilinen talousalue

se on sisältänyt myös sillä tavalla avoimuutta että siinä mukana ollut tai oleva liikemies sukari avoimesti totesi ylen ohjelmassa kaiken kansan nähden ja kuullen että hänellä on pääministeri vanhasen johtamassa hallituksessa useita ystäviä kun ansiokkaalla tavalla ministeri vapaavuori vastusti liikemies sukarin vaatimusta polkea maakuntakaavan ja valtakunnallisten alueiden tavoitteita maahan ja jalkoihin

näin ollen tässä on tem työvoima ja elinkeinoministeriö voimaministeriönä ja taustalla on ilmeisesti keskustapuolueen syvissä riveissä ajatus en usko että joka puolella sitä ajatus on levinnyt mutta jossakin että luonnonvarainministeriötä ollaan perustamassa koska se ympäristöasia nyt muutenkin on asetettu sinne muun alle ja alaisuuteen

samalla on myös muistettava niitä jotka tekevät vanhustyötä ja antavat hoivaa ja hoitoa pienipalkkaisina työntekijöinä ja myöskin omaa omai omaa röör poika omaishoitajat omaishoidon tuki kaikki nämä ongelmat ovat pahasti auki

kuitenkin perustuslain näkökulmasta kunnilla on vastuu näiden palvelujen järjestämisestä mutta valtiovallalla on vastuu siitä että kunnat pystyvät nämä palvelut järjestämään

ihan lyhyesti

arvoisa herra puhemies

todellakin täällä talossa on nyt elvytys keskustelun keskipisteessä hyvä näin

tällöin mitään muuta tarkoitustahan tällä ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä ei ole kuin tuon lain purku eli se tähtää siihen ja tässä tämä arviointi jää sitten pohjois pohjanmaan ympäristökeskuksen tehtäväksi

tässä mielessä ei ole laajemminkaan mitään syytä kelakorvausta alkaa pudottaa yksityiseltä sektorilta siellä missä sitä maksetaan

kaltiokumpu pelkää että tulevat sukupolvet maksavat velkaa niin nyt sen velan pitäisi olla mahdollisimman pieni ja mahdollisimman pieneksi se saadaan niin että jokainen euro tehdään mahdollisimman vaikuttavaksi

näin ei tapahtunut jotenka tähän ikävään tosiasiaan liittyy myös se että tänä vuonna ympäristöministeriö ja vanhasen hallitus on antanut tällaisen lain eduskunnalle käsiteltäväksi jossa nimenomaan perustetaan kerrosneliömetreiltään neljä kertaa suurempi hotelli nykyisen tilalle kansallispuiston alueelle

mutta se josta nykyistä hallitusta pitää muistuttaa tätä sinivihreätä hallitusta ovat ne sinivihreät mustelmat jotka ovat tulleet nimenomaan pienituloisille ihmisille kun palvelumaksuja nostettiin tämän hallituksen aikana

toivon että tässä asiassa keskustapuolueesta mahdollisimman moni on eri mieltä kuin puolueen varapuheenjohtaja rantakangas

uotila täällä totesi jo kerran tänään että paras voi olla hyvän vihollinen ja niin se voi olla tässäkin asiassa

mielenkiintoista on myös että ministeri lehtomäki on sanonut että hänen kantansa sitten ratkeaa sen arvioinnin mukaan sen lausunnon mukaan minkä yhteysviranomainen antaa tästä ympäristövaikutuslain selostuksesta

se suunnataan vaikuttavalla tavalla ja nimenomaan erityisesti keski ja suurituloisten veronalennukset eivät ole vaikuttavaa elvytystä

tämä varustelukierre on globaali ongelma

tässä voin painottaa sitä että kysymyksessä on nimenomaan erityisen varattomien leskien tukeminen jota tukea sotainvalidien veljesliitto on jäsenyhdistystensä kautta toteuttanut mutta tähän myös kyllä valtiovallan olisi syytä tuoda oma tukensa mukaan

valtakunnallisten alueiden tavoitteet toki määrittävät maakuntakaavaa ja liikemies sukari ei halunnut alistua näihin periaatteisiin

en tietenkään luule että nyt tämä suomalainen käytöstä poistettu alumiinialus olisi aiheuttamassa erityistä varustelukierrettä mutta haluan vain todeta tämän periaatteellisen näkökulman tässäkin tilanteessa

hammaslääkärin toiminta on sillä tavalla tietysti viisasta keskittää erityistä osaamista sisältävään toimintakenttään suun alueella ja tällainen suuhygienia hammaskiven poiston tyyppiset ienhoidot ja muut voidaan aivan hyvin suuhygienistin hammashoitajan kontolle antaa

toinen asia jonka haluaisin liittää juuri tähän ekologiseen näkökulmaan eli siihen että nämä elvytystoimet olisivat ekologisesti kestäviä on tämä ilmasto ja energiastrategia joka on eduskunnan käsittelyssä

eli sille ei voi sitä vastuuta antaa että yksinomaan kuntien kokoa kasvattamalla voidaan nämä ongelmat sivuuttaa

myös on mielenkiintoinen tämä viimeinen kappale

mainitsin jo aikaisemmin uuden suuren kouvolan esimerkkinä kunnasta jossa on ongelmia tämän yhteen liittymisen jälkeen osin siitä johtuen

tässä apulaisoikeusasiamies totesi että ympäristöministeriön lausunnon mukaan parhaillaan oli käynnissä yva lainsäädännön toimivuuden kokonaisarviointi jossa tarkastellaan tämän yva lainsäädännön menettelyn suhdetta muuhun lainsäädäntöön

näin ollen kaavoitus on yksi hyvin tärkeä asia johonka tällainen suunnattu vaalituki on pyrkinyt ja pyrkii

siteeraan pekka hallbergin käsitystä ja hän on nimenomaan korkeimman hallinto oikeuden presidentti ja tässähän on kysymys hallinto oikeudesta korkeimpaan hallinto oikeuteen menevän valitustien mutkistamisesta niin sanoakseni

täällä on puhuttu yrittäjä pertti yliniemestä ja paheksuttu sitä että yksi yrittäjä nostetaan tikun nokkaan niin kuin myös meidän kansanedustajistamme joku on ymmärtänyt sanoa

näin ollen me tarvitsisimme nyt nimenomaan investointeja sellaisiin kohteisiin jotka aidosti todella vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja ovat samalla myös elvyttäviä

se on myös kunnan vaaleissa hyvin tehokas käyttää

tässä mielessä kun tähän vielä liittyy tämä lääkärin ikään kuin ennakoiva tutkimus niin se vahvistaa tämän oikeudellisuutta ja asiallisuutta tällaiseen korvausmenettelyyn

ja se debatti mikä täällä käytiin aikaisemmin tänään vantaan suuntaan on ihan aiheellista

kun tämä nyt on tehty muodollisesti sen takia tämä hallituksen esitys että se sujuvoittaisi kaavoitusta niin asiantuntijalausunnon mukaan jota kukaan kai ei kiistä myöskään siellä puolella presidentti hallbergin asiantuntevuutta tässä asiassa varsinainen asiantuntijahan on kho ja se toteaa että tämä menettely lisää työmäärää eikä vähennä sitä koska joka kerta pitää tutkia onko tämä valituslupajärjestelmä tarpeen vaiko ei

se on bioenergiaa tuulivoimaa energian säästöä se on suomen teknologian edistämistä viennin edistämistä

tämä onkin auki oleva kysymys mitä se sitten merkitsee mikä on ympäristöministeriön kanta tässä asiassa

esimerkkinä vielä se että siellä kuntalaiset sitten perustavat omaa uutta koulua kunnan lopettaman koulun tilalle

miten rakennusyhtiöt tukevat eri ehdokkaita myös kunnan vaaleissa tai sitten laajemmin kansanedustajavaaleissa

kuitenkin pertti yliniemi toimi hyvin aktiivisesti silloisen ministeri mannisen suuntaan joka nyt on paikalla

mutta niin kuin täällä valiokunnan puheenjohtaja ahde totesi niin suomi on esimerkiksi ruotsista kovasti jäljessä tässä infrassa ja rautateiden rakentamisessa

tällä hetkellä kun on yleismaailmallinen lama ainut teollisuudenalue joka on kuitenkin lisännyt toimintaansa on nimenomaan ympäristöteknologia

tässä on ministeriö usealla tavalla mukana ja ehkä sitten avaamassa myös ympäristölainsäädäntöön kuuluvaa koskiensuojelulakia

nimenomaan ruotsalaisethan ovat tehneet koko pohjanlahden myötäisen siis oman rannikkonsa myötäisen rautatien nopean nykyaikaisen yhteyden ja ruotsissa ovat nimenomaan sähköistetyt rautatiet olleet se keskeinen kohde mihin on investoitu

hänen aktiviteettinsa liittyi siihen että tämä pallaksen hotellialue siirrettiin kittilän kunnasta muonion kuntaan

kyseessä oli raha automaattiyhdistyksen varojen käyttö nimenomaan siitä lähtökohdasta että niiden käyttö suunnattiin aika yllättäen muuhun kuin siihen mihinkä oikeasti kirjan mukaan rayn rahoja pitäisi käyttää

kuitenkin se on äärimmäisen tärkeä osa koko terveydenhoitoa ratkaiseva osa hengen pelastava osa

mielestäni se ei ole oikein järkevää ei suomen kansan suuntaan eikä noin muutenkaan tämän euroopan unionin haasteiden ratkaisemisen kannalta

itsekin toki kannatan tätä lausumaa ja pidän hyvänä työnä sitä mitä te molemmat olette tekemässä sosiaali ja terveysvaliokunnassa

anteeksi ensi syksyä tulovaje ensiksi pohjois pohjanmaan ympäristökeskuksen kanta ilmeisesti syyskuun lopulla ja sitten ympäristöministeriön käsitys asiasta

joka tapauksessa pertti yliniemi oli tätä asiaa ajanut jo edellisen kuntaministeri korhosen aikana

suomessa näin ei ole ja meiltä puuttuu esimerkiksi pääkaupunkiseudulta porvooseen ja siitä edelleen itään suuntautuva ratalinjaus

ongelmahan on usein se että potilas on liian pitkään erikoissairaanhoidon paikoilla sen jälkeen kun hän ei enää sitä hoitoa tarvitse eli jatkohoitoketju ei toimi

mutta ymmärrän tämän lähtökohdan mikä täällä on ollut eli lain mukaan yva menettely on tehtävä kun tällainen hanke asetetaan liikkeelle ja tässä tietysti me jotka puolustamme voimassa olevaa lakia olemme huolestuneita

sosiaali ja terveysministeriön valmistelu oli oikean suuntainen totuttu oikea linjaus mutta se muuttui sitten budjettiriihessä

tästä näkökulmasta kyllä toivoisin että myös meidän ministerimme ja hallitus niin kuin täällä muistaakseni ed

erkki virtasen puheenvuoroa onko hän päätymässä siihen miten kansanedustajat tarvitsevat kuntoutuspsykoterapiaa vaiko ei mutta voisi sanoa että onneksi hän ei sellaisella tiellä ollutkaan että olisi sitä mennyt arvioimaan

se kuuluisi ehdottomasti näihin tulevaisuuden investointeihin jotka maksavat kyllä itse itsensä takaisin

kaltiokumpu tehtävänsä

martti korhonen on tästä kertonut että hän ei siihen suostunut mutta ed

mehän nimenomaan tsemppaamme hallitusta ja yritämme saada teitä hallituspuolueiden kansanedustajia tähän yhteistyöhön nimenomaan kestävämmän tulevaisuuden puolesta ja se on silloin myös tulevien sukupolvien kannalta kestävää

eli jos nyt vielä tämän lisäksi ray rahoitteiset yhdistykset jotka saavat ray tukea vielä käyttävät rahojaan poliittiseen tarkoitukseen vaalitukeen niin se on vielä entistä enemmän pois siitä käyttötarpeesta mikä on kun raha automaattiyhdistys perustettiin määritelty

se olisi suomen kansallisen edun mukaista ja suomen kansallisen edun mukaista on todellakin se että me eun sisällä vauhditamme hyvää ilmasto ja energiastrategiaa emme tee kansallisesti emmekä eussa päinvastaisia linjauksia

mutta se mitä voi arvioida on todella se että tämäkin esitys tällä tavalla tehtynä on kyllä linjassa sen huonon politiikan kanssa mitä nykyhallitus on tehnyt potilasmaksujen suhteen kun se antoi sen asetuksen potilasmaksujen korottamisesta ja silloin sosiaali ja terveysvaliokunnassa oli tämä liikkumavara varsin kapea ja vähäinen

joka tapauksessa näin nyt on että meillä on olemassa aktiivinen lappilainen yrittäjä joka on johdonmukaisesti toiminut

lauri oinonenkin täällä viittasi nimenomaan tämä kehyksistä vapaa raideyhteyksien ja muiden rakentaminen

mutta haluaisin mainita viitaten aikaisempiin puheenvuoroihin sen että mielelläni käyttäisin näissä meidän omissa lakialoitteissamme ja muissa termiä niin kuin sotainvalidien veljesliittokin käyttää haitta aste eikä työkyvyttömyysaste

ehkä hänellä on omat perustellut syynsä

arvoisa herra puhemies

tämä hallituksen esitys koskee lääkäreiden hammaslääkäreiden laillistamismenettelyä niin että niin sanottu kaksoislaillistusmenettely lopetetaan ja lääkäreillä tulee olemaan oikeus ammatinharjoittamiseen itsenäisesti heti tuon lisensiaattitutkinnon jälkeen

raiteet ovat sellaisia jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä liikenteen puolella ja monia muita esimerkkejä voisimme luetella paljon

tässä mielessä lakitekstissä niin kuin te totesitte puhutaan edelleenkin työkyvyttömyysasteesta mutta perusteluissa haitta asteesta

hänellä on useampisivuinen lausunto tästä asiasta jossa hän perustelee nyt lähinnä sitä että se on liian pieni se hotelli joka nyt tarjotaan hallituksen esityksessä

näin ollen aivan oikein tässä on todettu vastalauseessa että tämä omavastuu on rajoittava tekijä joka vähentää kansalaisten mahdollisuutta saada tätä hoitomuotoa

hän on nyt ilmeisesti tämän maan tietoviisas

kaiken kaikkiaan voisi sanoa tästä tekstistä kun lukee tätä hallituksen esitystä että yksinkertaiset asiat on aika mutkikkaasti osattu sanoa ja hallituksen esityksestä tehty mietintö on sinänsä kyllä aika lyhyt kun katsoo sitä

monien vuosien ajan tämä viesti on päättynyt tätä voi myös neuvoston pääsihteerille mennyt eteenpäin

nämä kaksi asiaa eivät lopultakaan ole niin kaukana toisistaan molempiin liittyy ajoittain ainakin epämiellyttävä tuoksu

tällaisia ongelmia on

mutta kaiken kaikkiaan tässähän ikään kuin linjataan euroopan unionin kanssa saman tyyppiseksi tätä laillistamismenettelyä

lääkärikunnan vanhin arkkiatri pelkonen on todennut että se on epäeettistä että pörssiyhtiöt hankkivat tuloja sairaanhoidossa

tätä on ihmetelty että suomessa laillistaminen tapahtuu ikään kuin kahteen kertaan ensiksi valmistutaan laillistetaan lisensiaatiksi sen jälkeen myöhemmin sitten tämä lääkäriksi laillistaminen tapahtuu vielä uudelleen jotta voi itsenäisesti toimia lääkärintoimen harjoittajana

rönni täällä tänään

todellakin sen lisäksi että nämä järjestelmät eivät keskustele keskenään ne ovat usein niin alkeellisia että ne hidastavat potilaiden hoitoa

asiaa esitellyt ministeri paula lehtomäki useampaan otteeseen on sanonut että tästä pitää saada sälää pois

täällä myöskin jonkin verran kiinnitetään huomiota yksityisen terveydenhuollon puoleen ja vaaditaan siellä lääkäreiltä hammaslääkäreiltä selvitys käytännön kokemuksista

hän käytti tätä mielenkiintoista termiä sälää ja sillä hän sitten tarkoittaa sitä epäsiistiä ympäristöä

arvoisa puhemies

kotkassa on muun muassa tällainen tavoite että kolme toimivaa terveysasemaa lopetetaan ja tehdään yksi tilalle

usein turvaudutaan vieraan apuun eli odotetaan että venäläiset tulevat rakentamaan omia sairaaloitaan suomeen

mielestäni näin ei ole päivystystilanteessakaan etenkin jos potilas on vaikeasti vammautunut ehkä taikka muuten sairas tajuton

muuten tietysti tässä samassa aika monta lakia muutetaan koska tapahtuu myös rahoitukseen lisäys ja muutos sikäli että muualla kuin yliopistoissa tapahtuvasta koulutuksesta voidaan maksaa tietyin ehdoin sitten kunnille terveyskeskuksille ja muille sairaaloille kuin näille yliopistosairaaloille

se oli uutinen

kysymyksessä on käytännössä tilanne että vesienhoitoon hyvään vesien tilaan tulee eun meristrategiasta velvollisuus huolehtia merien hyvästä tilasta

tällaistako nyt suunnitellaan vanhasen hallituksessa ja ollaanko sitä sitten tuomassa mahdollisesti myöhemmin